muun muassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja raha automaattiyhdistyksen tekemän tutkimuksen mukaan pitkässä psykodynaamisessa psykoterapiassa ratkaisevat myönteiset muutokset tapahtuvat vasta kolmantena tai neljäntenä terapiavuonna

arvoisa puhemies

tässä tulkkipalvelulain uudistamisessa on ihan hyviä asioita sisällä kuten esimerkiksi se että ulkomailla tapahtuva tulkkauksia uhri oli kielo

lähetekeskustelua vain esitellä verestyksen kahdestoista sijan ennen kuin se ostaa itselleen pitäisi hallintovaliokunta edusti arvoisa puhemies

kyllä tämä on tietyllä tavalla yritystuki yksityissektorille

tai tarkoitettuna siitä tapahtuvaa tulkkausta ja opiskelutulkkausta on onneksi pitää sotaa en tiedä tässä selkeytetty ja myös etätulkkausta koskevia kysymyksiä on viety eteenpäin

lakiehdotuksessa on asetettu myös viiden vuoden aikaraja uuden psykoterapiajakson saamiseksi mikä on mielestämme liian pitkä aika

esimerkiksi työelämän tuomat muutokset ja paineet kuten säännöllisesti vuosittain toteutuvat yt neuvottelut voivat tuottaa haastavia psyykkistä tasapainoa rikkovia tilanteita

mutta sitten tähän lakiin liittyen niitä ongelmallisempia asioita on todella se että tämä vähimmäistuntimäärä on koettu riittämättömäksi

mutta jää hyvin epäselväksi esityksessä kuinka tätä käytettäisiin ja epäilen kyllä että tuon käytön sijaan pienituloisimmat jatkossa ohjattaisiin sitten julkiselle sektorille ja vain parempituloisilla olisi tuo valinnanmahdollisuus

monet eläkejärjestöt ovat toivoneet vanhusneuvostojen lakisääteistämistä ja esimerkiksi oman alueeni hämeen eetu eli tämä eläkejärjestöjen yhteistyöverkosto on toivonut tätä vietäväksi eteenpäin

työelämässä pysymisen ja työkyvyn säilymisen takaavalle uudelle kuntoutuspsykoterapiajaksolle voi siis syntyä tarve hyvin nopeastikin edellisen jakson jälkeen

perustuslakivaliokuntakin lausunnossaan totesi ihan sen faktan mikä myös hallituksen esityksen perusteluista löytyy etteivät nykyiset tulkkauspalveluiden vähimmäismäärät ole taanneet riittäviä palveluja

arvoisa puhemies

näissähän nimenomaan todetaan se että tätä tulkkipalvelua on järjestettävä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan

tämä esitys omalta osaltaan lisää jo nyt vallitsevaa eriarvoisuutta ja terveyseroja ja terveyspalveluiden saantiin liittyviä kansalaisten eroja

tätä näillä vastalauseilla olisi haluttu täsmentää ja myös sitten edellytettiin pikaisesti esitystä jossa viittomakielisten tulkkipalveluiden vähimmäistuntimäärää korotettaisiin

kaikenikäisillä tulee olla oikeus tarvitsemaansa kuntoutukseen

kiinnitän vielä huomiota myös tulkkien koulutukseen sekä siihen että jokaisen tulisi saada aina tarpeitaan vastaava tulkki koska eri henkilöillä on vähän erilaiset tulkkitarpeet

tämä profilointi niin tulkin kuin palveluiden käyttäjän kannalta on äärimmäisen tärkeää jotta erilaisiin tulkkaustilanteisiin löytyy mahdollisimman hyvä tulkki käytettäväksi

samalla sitä kautta on myös mahdollisuus saada ikäihmisillä oleva tietotaito ja osaaminen kunnallisen päätöksenteon käyttöön

ihmettelen että tässä laissa ei ole näitä liikkeenluovutussäännöksiä otettu käyttöön tai paras lain henkeä siinä että näillä henkilöillä olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi siirtyä kelan palvelukseen kun tulkkauspalvelu siirtyy sinne

vanhusneuvostot osallistuvat myös esimerkiksi ikääntymispoliittisen strategian laatimiseen ja seuraavat strategian toteutumista kunnassa sekä ovat mukana kehittämishankkeissa

tämän lisäksi ne ovat tehneet aloitteita antaneet lausuntoja muun muassa sosiaali ja terveyspalveluihin asumiseen ja elinympäristöön sekä liikunta ja virkistystoimeen liittyvissä kysymyksissä

erityisistä syistä voidaan korvata uusi enintään kolme vuotta kestävä jakso aikaisintaan kahden vuoden kuluttua edellisen jakson päättymisestä

tähän kyllä onneksi valiokunnan mietinnössä yksimielisesti kiinnitettiin oikealla tavalla huomio ja myös lausumalla edellytettiin että seurataan kuinka näille kunnallisille tulkeille tässä tilanteessa käy

lisäksi tulemme toisessa käsittelyssä esittämään myös lausumaa joka koskee näiden korvaustaksojen tarkistamista ja niiden seurantaa

vanhusneuvostot ovat myös osallistuneet paikkakunnalla kaikille avoimien vanhusfoorumien luentotilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämiseen

koska vanhusneuvostosta ei ole säädetty lailla niitä ei ole myöskään perustettu kaikissa kunnissa ja tämä tuo omalta osaltaan eriarvoisuutta ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksiin eri kuntien välillä

lisäksi monissa kunnissa vanhusneuvostojen toimintaa leimaa epävarmuus jatkuvuudesta kun joudutaan tietyllä tavalla taistelemaan vanhusneuvoston säilymiseksi kun lakkautusesityksiäkin on toisinaan kunnissa tehty

yleensä kunnanhallitus asettaa ja valitsee nämä vanhusneuvostot ja vanhusneuvostoon kuuluu eläkeläis ja muiden järjestöjen edustajia sekä kunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä eri toimialoilta

mutta todella haluan tässä painottaa palveluasunnossa asuvien tilannetta

tällä hetkellä maksut ovat kovasti nousseet palveluasumisen osalta ja kun suunnan pitäisi olla että yhä useampi asuisi kodinomaisissa palveluasunnoissa vanhakantaisten laitosten sijaan niin tämä asia käyttövaran säätäminen on siis erityisen tärkeä tässä ajassa

samalla tulee huolehtia siitä että niiden kautta syntyy myös aivan oikeita todellisia aitoja vaikutusmahdollisuuksia eikä toiminta jää vain keskustelu ja yhteistyöfoorumin kaltaiseksi

sitten vielä tähän hoitotukiasiaan haluan tuoda sen näkökannan esiin että vammaisjärjestöt ovat kyllä olleet tästä laista kovin huolissaan ja välittäneet viestiä siitä että nyt kyllä hoitotukea saavista suurimman osan asema heikkenee

kaikissa pohjoismaissa vanhusneuvostojen toiminta on ollut ja on neuvoa antavaa eli se ei ole varsinainen päätöksentekoelin mutta vaikka näin on tulee kuitenkin toiminnan tuloksellisuuden ja mielekkyydenkin kannalta vanhusneuvostolle tarjota aitoja ja todellisia vaikutusmahdollisuuksia

on myös tärkeää että virallisen kunnallispolitiikan lisäksi on mahdollisuuksia ottaa kansalaisjärjestöt ja niiden kautta ohjautuva aktiivisuus huomioon ja käyttöön kunnallisessa päätöksenteossa yhä paremmin

lain mahdollisessa valmistelussa on syytä ottaa eläkeläisjärjestöt ja ikäihmisten asioiden parissa toimivat muut järjestöt myös aktiivisesti mukaan tämän lain valmisteluun

haluan tässä luonnonvaraselontekokeskustelussa painottaa erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen säästeliästä ja kestävää käyttöä

kokouksessa myös todettiin että meillä on kymmenen vuotta aikaa saada luonnon köyhtyminen kuriin joten paljon tehtävää on ja paljon tehtävää on myös kotimaassa

tuoreen selvityksen mukaanhan joka kymmenes eliölaji on maassammekin uhanalainen eikä uhanalaisten lajien häviämistä ole saatu pysäytettyä mitä kansainväliset sitoumuksetkin edellyttäisivät

hyvää on se että tässä strategisena tavoitteena on energian loppukulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun mutta siihen tarvittaisiin pikaisesti todellisia toimia

tässä esimerkiksi metson rahoituksen on arvioitu olevan riittämätön metso ohjelman tavoitteisiin nähden jotka ohjelmalle on asetettu

mitä nämä konkreettiset toimet ovat tämän hyvän tavoitteen toteuttamiseksi ja tulisiko esimerkiksi toteuttaa erillinen energiansäästölaki jossa voitaisiin keskeisten alojen osalta sitten säätää tiukempia säästövelvoitteita

näen tärkeäksi myös sen että luonnonvarapolitiikalla on mahdollisuus tuoda paljon uutta innovaatiota esimerkiksi nämä biotalouden uudet mahdollisuudet luoda esimerkiksi kestäviä työpaikkoja ovat äärimmäisen tärkeät

painotan erityisesti materiaali raaka aine resurssi ja energiatehokkuutta ja pyrkimystä tähän suljettuun kiertoon koska tällä hetkellä hukkaamme paljon luonnonvaroja

nimittäin kyllä kokoomustakin lähellä oleva kansalliset seniorit on kyllä kannattanut että lailla tästä vanhusneuvostosta säädettäisiin

ahoselle että tällä kertaa ei oikein vanhusasiainvaltuutetun tehtävästä sopisi puhua mutta kun se ed

palveluasuminen erityisesti tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen on monelta osin verrattavissa tämän kaltaiseen pitkäaikaiseen laitosasumiseen ja laitoksia kuten vanhainkoteja ollaan korvaamassa yhä vahvemmin erityyppisellä palveluasumisella

meidän on toden totta otettava ilmastohaaste vakavasti ja ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin maapallon terveellisen ja turvallisen elinympäristön eteen

tällä hetkellä palveluasunnoissa asuville ei ole kuitenkaan turvattu vastaavaa käyttövaraa kuin laitosasumisessa on

tulevillakin sukupolvilla tulee olla oikeus hyvään elinympäristöön ja kerta kaikkiaan ihmiskunta ei voi tuhota tätä upeaa planeettaamme elinkelvottomaksi

haluaisin vaan todeta sen että on äärimmäisen tärkeätä että valiokunta yksimielisesti nosti tämän toimeentulotuen tässä esiin jotta pienituloisimmat sitä kautta saisivat sitten varmistettua tämän psykoterapiakuntoutuksen saannin mutta kun toimeentulotukeen ovat oikeutettuja vain kaikista kaikista pienituloisimmat on valtavan suuri joukko pienituloisia köyhyysrajan alapuolella eläviä jotka eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen

on hyvä että myös tietoisuus on lisääntynyt ilmastonmuutoksen hillinnän eduksi sekä että eri sektoreilla on tehty ja tehdään parannuksia

heidän osaltaan tämä toimeentulotukikaan ei yksin siis ratkaise sitä ongelmaa mikä tähän lakiin jää että tämä auttaa paremmin sitten paremmin toimeentulevia

mutta hyvä että olemme yksimielisiä siitä että toimeentulotuessa olisi järkevää näin toimia myöntää tämä ennalta ehkäisevänä ja harkinnanvaraisena juuri senkin vuoksi että pitkäjänteinen hoito mahdollistuisi kun toimeentulotuki nimittäin myönnetään vain kuukausikohtaisesti

hienoa on se kuten edelliset puhujatkin toivat esiin että tämän lain takana on suuri joukko kansalaisjärjestöjä ja tuo polttava kysymys kampanja

palveluasumisesta perittävien maksujen osalta kunnissa on ollut kirjavaa käytäntöä koska sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen maksuja ei ole säädelty tarkemmin

palveluasumisessa asiakkaat maksavat yleensä erikseen vuokran ja vuokrasopimuksessa määritellyt asumismaksut sekä asiakasmaksun käyttämistään palveluista

nämä toimet maksavat mutta ovat välttämättömiä kaikkien kannalta kuten esimerkiksi sternin raportti aiemmin ilmastonmuutoksen osalta toikin esiin

käytännössä asiakkaan kokonaismaksu voi kertyä useista eri palveluista perittävistä maksuista tai palvelut saatetaan koota palvelupaketiksi josta peritään sitten maksu

palveluasunnoissa asuvilta voidaan periä asiakasmaksu myös kotona annettavan palvelun eli kotihoidon kuukausimaksun perusteiden mukaan ja kotona annettavan palvelumaksun lisäksi asiakkailta saatetaan näin määritelty neljät maksut saattavat vielä että

yhteiskunnan ennustettavuus on tärkeää ja ilmastolaki omalta osaltaan vahvistaisi ja ohjaisi eri toimijoita pitkän tähtäimen suunnitelmien osalta

päästövähennykset voivat tukea myös tulevaisuuden alojen kehittymistä kuten ympäristö ja energiateknologian vahvistumista ja energiaomavaraisuutta ja nämä voivat taas omalta osaltaan lisätä myös työllisyyttä maassamme

n käyttämä

käyttövaran määrittely palveluasunnoissa oleville on perusteltua myös siksi että palveluasunnoissa asuvat asiakkaat ovat usein toimintakykyisempiä suhteessa laitoshoidossa oleviin ja siten heidän käyttövaran tarpeensa ja mahdollisuus sen käyttöön on myös suurempi

aloitteessa vähennysten konkreettisena mittarina ja toteutustapana käytetään hiilibudjettia millä tarkoitetaan tiettynä aikavälinä sallittujen päästöjen kokonaismäärää miljoonissa tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia

siksi myös käyttövaran on syytä olla palveluasunnoissa asuville suurempi suhteessa laitoshoidon käyttövaraan

hiilibudjettien yhteydessä säädetään siitä miten ilmastolaista tähän tähdätään vähäpäästövähennystoimia ja ilmastolaissa säädetyt päästövähennykset toteutetaan keneen ne kohdistuvat ja mitä päästövähennystoimista seuraa

nämä vapaaehtoiset käyttövarat mukailevat pitkälti toimeentulotuen perusosaa kuitenkin siten että toimeentulotuen perusosasta on vähennetty niiden menojen osuudet kuten esimerkiksi ruokakustannukset mitkä sisältyvät palveluasumisen maksuun

ilmastolain toteuttamisessa ja muussa ilmastonmuutoksen hillinnässä tulee aivan erityisesti satsata energiansäästöön ja energiatehokkuuteen nykyistä enemmän

toimeentulotukeen perustuvaa käyttövaran määrittelyä voidaan siis pitää perusteltuna ja esitänkin tässä lakialoitteessa tältä pohjalta määriteltyä käyttövaraa

ilmastolain yhteydessä tai sen lisäksi tulee harkita sitä että hajanaiset energiansäästödirektiivit esimerkiksi koottaisiin yhteen energiansäästölaiksi missä yhteydessä olisi mahdollista asettaa myös kansallisesti tiukempia tavoitteita energian säästölle kansallisesti keskeisillä aloilla sekä porkkanoita ja velvoitteita näiden ratkaisujen edistämiselle

myös määriteltyjen käyttövarojen suuruus vaihtelee kunnittain joten tästäkin näkökulmasta tästä asiasta säätäminen lailla on erittäin tärkeää

tarvitaan muun muassa ympäristö ja energiateknologian edistämistä ja esimerkiksi rakennussektorille tiukempia energiansäästötavoitteita mutta myös monia muita seikkoja joilla energiansäästöä saataisiin todella aikaan

tämä asia on juuri nyt aivan erityisen akuutti kun vanhustenhoivan laatusuosituksissa on asetettu kova tavoite puolittaa laitospaikkojen määrä viidessä vuodessa

tämä laitospaikkojen radikaali vähentäminen edellyttää sitä että me vahvistamme huomattavasti kotipalveluja mutta myös turvaamme riittävän määrän palveluasuntoja ja ennen kaikkea siis kohtuuhintaisia palveluasuntoja

lapintie edellä toi esiin tämä ei tarkoita että kaikkien tulisi asua kaupungeissa ja betonilähiöissä vaan sitä että haja asutusalueillakin voitaisiin asua kohtuullisien joukkoliikenneyhteyksien päässä

tarvitaan joukkoliikenteen edistämistä ja lisäresursseja tähän työhön ja muun muassa sitä että lippujen hinnat pysyisivät kohtuullisina

tarvitaan myös kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käytön edistämistä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä uusien mahdollisuuksien kuten vetytalouden sekä hiilen talteenoton mahdollisuuksien selvittämistä sekä ympäristötietoisuuden lisäämistä

nyt näinä taloudellisesti vaikeina aikoina kunnissa käytetään valitettavasti osin myös säästökeinona näitä laitospaikkojen vähentämisiä ilman että näitä korvaavia palveluita riittävällä tavalla vahvistettaisiin

kun näitä palveluasumisen maksuja ei ole säädelty lailla tästä seuraa myös se että laitoksia purettaessa ja palveluasuntoihin ohjattaessa myös maksurasitus saattaa sitten asukkailla huomattavasti lisääntyä

lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja tulisi voida vahvistaa ripeästi jotta lasten ja nuorten pahoinvointia josta on yhteiskunnassa aivan liian riipaisevia merkkejä voitaisiin ehkäistä

on hyvä että eduskunta lisäsi hieman rahaa lapsiperheiden kotipalveluun mutta myös esimerkiksi neuvolapalveluja tulisi vahvistaa moniammatillisten hyvinvointineuvoloiden suuntaan joissa perheitä voitaisiin tukea nykyistä kokonaisvaltaisemmin